tämä hallinnon uudistaminen ja kansanvaltaistaminen oli tämän uuden aluehallintolain tavoitteena joskus noin kuusi vuotta sitten

ihan vieressä on aleksanteri iiin ja nikolai iin nykyisin museona toimiva kesämökki sekä junnu vainion lapsuudenkoti eli siellä on asunut muitakin suurmiehiä kuin minä

om vi pratar om gränshindren i norden ser vi att kun yksi näistä saadaan purettua niin johonkin muualle ilmestyy usein uusi este ja ehkä toinenkin just som ledamot modig sade

nyt tämän annetun selonteon mukaan ollaan kuitenkin menossa ihan päinvastaiseen suuntaan pois siitä että päätöksenteko olisi ihmistä lähellä

tämä nyt käsillä oleva kuntauudistus saattaa vaikuttaa maakuntien liittojen tehtäviin kun uudet suurkunnat syntyvät

osasyyllinen tähän kehitykseen on euroopan unioni joka suoltaa brysselistä käsin lainsäädäntöä aina vain kiihtyvämpään tahtiin

pääreitti kulkee suomenlahtea pitkin eikä välttämättä mene montakaan vuotta kun on tällainen venäläisten yksirunkoinen tankkeri siellä karilla

samoin esimerkiksi tämä poliisin hallintorakennemuutos vaikuttaa tähän samaan ei toivottuun kehitykseen eikä raskasta lupamenettelyä tältäkään osin saada purettua

olen itse vannoutunut pohjoismaisen yhteistyön kannattaja ja siksi toivon että me täällä suomessa emme ylenkatsoisi tätä pohjoismaista ulottuvuutta ja yhteistyötä jossa yhtenä uskottavana ja vakaana toimijana on juuri pohjoismaiden neuvosto meidän luontevat ja lähimmät kumppanimme kun lopulta löytyvät täältä pohjolasta ja myöskin sitten venäjältä

hallituksen puolustusvoimauudistus on lopettamassa kotkan rannikkopataljoonan

sitten täällä edustaja korhonen sinnemäen komppaamana kovasti kehui noita muutamia kuntia missä on onnistuttu yhdistymään ja tuolta etelä kymenlaaksosta kun katsoo niin ei se kouvola todellakaan ole mikään paras esimerkki siitä miten on onnistuttu

pitääkö meidän luottaa siihen että supersankari vladimir putin käy itse henkilökohtaisesti uimassa poijut paikalleen niin kun jostain lehtikuvista on välillä nähty hänen menettelevän

kun tämä dragsvikin kohtalo toivottavasti kerran vielä otetaan uudestaan esille niin pyydän että suomenlahden meriturvallisuuden nimissä hallitus miettii vielä sitä vaihtoehtoa että ne toiminnot siirrettäisiin kotkaan kirkonmaasta vapautuviin tiloihin ja sitten kyminlinnan varuskunta on myös tyhjillään että sinne mahtuu

kouvostoliitoksi ne sitä siellä sanovat

pohjoismaiset kumppanimme ovat asemoituneet lähelle britanniaa ja hollantia jotka haluavat uudistaa unionia palvelemaan paremmin omia kansalaisiaan

pohjoismaat voisivat olla yhtenä rintamana tekemässä työtä uudistuneen unionin eteen

norja ja islantihan eivät tunnetusti ole mukana koko euroopan unionissa mutta nekin hyötyisivät kevyemmästä unionista joka ei puuttuisi yhtä hanakasti jäsenmaiden omiin asioihin ja jossa valtaa palautettaisiin merkittävästi takaisin näihin jäsenmaihin eli sellainen ikään kuin kalmarin reunioni vähän takaisin laajennettuna pikkasen näillä muutamilla hollannilla ja mitä äsken luettelin

mutta sen sanon kuitenkin vielä että niissä maissa joissa näitä perheenyhdistämisen kriteereitä on onnistuttu kiristämään ei ole havaittu heikompia tuloksia kotouttamisessa vaan päinvastoin muutamissa tapauksissa nuo tulokset ovat vielä hyvin lyhyeltä ajalta maahanmuuttajien ja kantaväestön tuloerot näyttävät olevan pienentymään päin niissä maissa joissa tällaisia kiristyksiä on tehty

arvoisa puhemies

aivan aluksi haluan kiittää hallitusta siitä että olette lukuisten edustajienne suulla täällä tunnustaneet meidät suomen keskustaa paremmiksi

mutta sitten

valtiovarainministeri urpilainen ja muutamat muut ovat täällä tänään väittäneet että me olemme lisäämässä työttömyyttä leikkaamalla yrittäjiltä ja teollisuudelta

nimittäin suuri osa näistä tuista joita olemme nyt leikkaamassa ovat tutkitusti olleet tehottomia ja menevät vuodesta toiseen samoille suuryrityksille

eli me päinvastoin olemme lisäämässä työllisyyttä ja verotuloja ei niin kuin täällä demarit väittävät

sitten vielä

eli tämän kyseessä olevan lain implementointi todellakin antaa mahdollisuuden siihen että näitä nollatyöehtosopimuksia hyväksikäyttäen tuhannet ihmiset ostavat itselleen suomalaisen sosiaaliturvan

itsellänikin kesti kauan ennen kuin löysin silloin kun tähän taloon uutena edustajana kolme vuotta sitten tulin missä ovat saunat ja muut mutta sitten löytyi

nyt kun tämä laki lähtee tuonne valiokuntakierroksille niin toivon todellakin että nämä nyt jo mainitut porsaanreiät todellakin täällä tutkitaan

tuolla lisärakennuksen puolella on toinen sauna sinne pääsevät sekä avustajat että myös edustajat siellä pääsee yhdessä avustajan kanssa pesemään ne tahrat pois

ei voi olla oikein se että maksamme suomalaista sosiaaliturvaa henkilöille jotka eivät ole suomalaisia eikä etenkään jos he eivät asu täällä

nyt kaivataan tervettä kriittisyyttä ja nimenomaan maahanmuuttokriittisyyttä

kun eurooppa yskii ja kriisiytyy entisestään nousee venäjän asema kaikenlaisen kaupan turismin ja viennin tähden isoon asemaan

noista edustaja zyskowiczin mainitsemista virolaisista jotka nauttivat suomalaisesta sosiaaliturvasta

näihin logistiikan mahdollisuuksiin onkin satsattava nimenomaan siellä entisen viipurin läänin alueella

arvoisa rouva puhemies

se ottaa kantaa mielestäni moneen tärkeään asiaan joita itsekin pidän huomionarvoisina jotkut muut seikat ehkä olisin jättänyt vähän vähemmälle

byrokratia vähenee ja kunnat saavat aiempaa helpommin korvauksia kasvavasta taakastaan jonka kasvu sinänsä ei tietysti mikään hyvä asia olekaan

jokaisella lapsella tulisi olla oikeus sekä äitiin että isään ja tämä mielestäni näin isänpäivän jälkimainingeissa tulisi huomioida nykyistä paremmin

haluan kuitenkin nostaa esiin vähälle huomiolle jääneen mutta yhtä lailla korvausten maksatusta koskevan tärkeän asian

huostaanottoja tapahtuu maassamme paljon ja on kyseenalaistettu sitä onko niihin aina edes aitoa perustetta joskus kuulemma on riittänyt ihan nimetönkin ilmianto

kunta ei siis käytännössä voi lakkauttaa pakolaisten vastaanottoa vaikka haluaisi koska jos se irtisanoo sopimuksen se menettää jatkossa korvaukset myös niistä jotka ovat kuntaan jo saapuneet mutta joiden osalta tämä kolme tai neljä vuotta ei ole vielä täyttynyt tai ainakin minä tulkitsen sitä mitä esityksessä lukee niin että tällaisen tilanteen se mahdollistaa

samoin avioero ja avoerotilanteessa moni lapsi jää vieraannuttamisen sallivassa yhteiskunnassamme ilman toista vanhempaansa

ei voi olla oikein että murhatun pojan äiti joutuu lapsensa velkojen takaajana maksumieheksi eikä saa henkisestä kivusta ja särystä yhtään mitään

pk sektorin olemassaoloa tulee tukea kaikin olemassa olevin ja mahdollisin keinoin siellä ne työpaikat suurimmaksi osaksi ovat

näitä kuntien saamia korvauksia ei pidä sitoa sopimuksen voimassaoloon eli lupaukseen siitä että ottaa aina vain lisää näitä pakolaisia

tiedossani ei ole yhtään ei siis yhtään semmoista tapausta että näitten follo sovittelujen ansiosta olisi kenenkään vieraannuttamisen tai huoltokiusaamisen uhrin asema parantunut yhtään mihinkään niin että tässä asiassa tarvittaisiin kyllä sovittelun lisäksi myös lainmuutos kuten täällä eduskunnassa on kahdessakin edustaja kiurun ja minun tekemässä lakialoitteessa vaadittu

kotitalousvähennyksen palauttaminen alkuperäiselle tasolleen viron veromalli arvonlisäveron alarajan korottaminen ja yhteisöveron pitäminen samalla tasolla kuin ruotsissa olisivat kaikki pientä ja keskisuurta yrittäjää palvelevia hyviä ratkaisuja

kun kunta on hyvässä tahdossa sopinut pakolaisten vastaanotosta pitäisi korvaukset myös suorittaa täysimääräisesti ja luvatun mukaisesti kunnassa jo olevien pakolaisten osalta riippumatta siitä haluaako kunta ottaa enää jatkossa näitä pakolaisia lisää

arvoisa puhemies

suomen talous sukeltaa mutta kehitysapu tuntuu olevan leikkauksista puhuttaessa sellainen pyhä asia johon oikein kunnolla ei saisi koskea

muutama viikko sitten esitin kirjallisen kysymyksen valtiovarainministerille koskien virtuaalivaluuttojen verotuskäytäntöjä

verotuksessa on sen luonne huomioiden toimittava yhdessä virallisessa valuutassa joka suomessa on euro

toki tämä somalialle annettava vuosittainen tuki ei ole suuri menoerä valtion budjetissa mutta periaatteellisella tasolla se kuvastaa erittäin hyvin hallituksen arvomaailmaa joka on siis se että muu maailma ensin ja sitten vasta suomalaiset

tämä muutos tarvittaisiin koska nykylainsäädännössä korvausten maksatus kunnille lopetetaan jo tulleiden pakolaisten osalta jos kunta ei ole halukas ottamaan lisää eli pitämään tätä sopimusta voimassa mikäli tosiaan oikein olen tätä esitystä tulkinnut

arvoisa puhemies

tästä asiasta tekee mielenkiintoisen kuitenkin se että missään laissa ei minun tutkimusteni mukaan ole säädetty siitä millä maksuvälineellä verot suomessa tulee maksaa

suomen talouden kasvuennusteiden jäädessä vain hallituksen toiveajatteluksi ja valtion velkaantumisen kiihtyessä kysyisin ettekö näe toiminnassanne mitään moraalista ongelmaa siinä että otatte velkaa suomalaisten nimiin mutta annatte nuo rahat vieraille valtioille joissa ne useimmiten päätyvät sikäläisen valtaeliitin taskuihin ja näin ylläpitävät sitä järjestelmää jonka tähden tätä kehitysapua yleensä joudutaankin antamaan

toivon että tämä asia jatkokäsittelyssä tarkennetaan muuten kannatan oikein lämpimin sydämin tätä

tehdäänkö tässä nyt samalla tavalla kuin presidentinvaalien jälkeen kun silloin heti seuraavana päivänä julkistettiin nämä puolustusvoimien säästöt onko tässä nyt tavoitteena ihan sama asia

olisin halunnut kysyä perustuuko tämä tulkinta ollenkaan mihinkään lakiin koska nyt kuitenkin ollaan tässä sopivasti käsittelemässä verotusta koskevia lakeja

mutta sitten arvoisa keskusta kuten tässä edustaja toivakka jo sanoi tämä teidän kotikontumaakunta mallinnehan on kuin suoraan tämä kainuun kallis malli eli haluatteko te nyt tosiaan tämän saman nälkämaan laulun ulottaa koko suomeen

olisin halunnut vain tietää onko hallitus ottanut näitä lakeja valmistellessaan huomioon näiden virtuaalivaluuttojen käytön ennustetun aika kovankin kasvun tulevaisuudessa

oikea tapa olisi kuten edustaja vikman tuossa totesi kaupan esteiden purkaminen ja paikallisen yrittäjyyden edistäminen

tässä nykysysteemissä ihan varmasti on paljon korjattavaa mutta ennen kuin hallitukselta tulee mitään konkreettista esitystä niin pidetään nyt kiinni edes näistä nykyisistä palveluista

keskustelu esineesittely suoritettiin täällä jo aikaisemmin ja nyt arvoisa herra puhemies

hyvät kansanedustajat

pohjoismaisen yhteistyön historia on pitkä ja tuloksena tästä yhteistyöstä on saavutettu paljon erilaisia hyötyjä

yhteistyö pohjoismaisten naapurien kanssa on viime vuosina saanut paljon huomiota ymmärrystä ja kannatusta ja pohjoismaisessa yhteistyössä edelleen tapahtuu paljon näinä päivinä

tämän vuoden tammikuussa alkoi pohjoismaiden ministerineuvoston suomen puheenjohtajuus ja vuoden päästä tammikuussa alkaa pohjoismaiden neuvoston suomen puheenjohtajuus

nyt keskustelussa olevat jalkaväkimiinat kuuluvat oleellisena osana juuri sissitoimintaan joka on siis rintamalinjojen sivustoissa tapahtuvaa vihollisen huoltokuljetusten häirintää muun muassa

suomi isännöi pohjoismaiden neuvoston puolueryhmäpuheenjohtajiston ja valiokuntien kokoukset täällä eduskunnassa viime viikolla

meille opetettiin kuinka ne asetetaan maastoon merkitään karttaan ja erityisesti se kuinka ne tilanteen ollessa ohi puretaan pois

tämän takia viime viikolla järjestettiin siis eduskunnassa erillinen yhteiskokous tavoitteena huomioida tämä tärkeä etappi maamme historiassa

oppimateriaalina tunneilla näytettiin videofilmejä tsetseniasta jossa parin hengen sissiporukka saattoi itsenäisesti toimien pysäyttää kokonaisen viholliskomppanian

kuten ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä todetaan pohjoismaisen yhteistyön ja yhteenkuuluvuuden merkitys on suomelle ja suomen turvallisuudelle tärkeä

meitä kouluttanut yliluutnantti kehotti seuraamaan uutisia että nyt tuon minis terin toimesta suunnitellaan jalkaväkimiinojen täyskieltoa

tätä silmällä pitäen meitä opetettiin valmistamaan korvaavia miinoitteita muun muassa rautanauloja polkupyörän ketjuja ja lannoitteita käyttäen

eli nyt kun täällä puhuttiin että aseteollisuus on hylännyt nämä jalkaväkimiinat niin todellisuudessa näissä maissa missä näitä ei käytetä on tällaisia kaiken maailman korvaavia miinoitteita käytössä yhä edelleen

neuvosto keskustelee aiheesta pohjoismaiden ulkoministerien kanssa epävirallisissa kokouksissa joita pidetään neuvoston istuntojen yhteydessä

parlamentaarikkojen osallistuminen pohjoismaisen ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikan tiivistämiseen on tärkeää ja tätä olisi syytä entisestäänkin vahvistaa

miina on tehokas ja halpa puolustusase ja korvaavat järjestelmät tulevat paljon kalliimmiksi eivätkä edes ole yhtä tehokkaita

toinen tärkeä asia on kansallisten parlamenttien ja pohjoismaiden neuvoston työn synkronointi siis pohjoismaiden neuvostossa tehtävän työn hyödyntäminen näissä kansallisissa parlamenteissa ja se miten saadaan esimerkiksi eduskunnassa tehtävä työ tukemaan pohjoismaiden neuvostossa tehtävää työtä

yksikään kehitysmaassa oleva lapsi ei silpoudu tai jää silpoutumatta sen ansiosta olemmeko me tässä sopimuksessa mukana vai emmekö ole

hyvät kansanedustajat se että poliittisen kentän vasemmalla laidalla hurrataan tällaiselle puolustuskykyä heikentävälle ottawan osapuolen sopimukselle ei ole minulle yllätys

valtuuskunta on herätellyt keskustelua siitä että esimerkiksi pohjoismaiden neuvoston suositukset tulisi käsitellä ja ottaa tiedoksi valiokunnissa

samoin tiedonvaihtoa eri valiokuntien erityisesti juuri ulkoasiainvaliokunnan ja pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan välillä muulloinkin kuin tämän toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä tulisi kehittää

ennen kuin kuusi vuotta sitten löysin itselleni puolueeksi perussuomalaiset äänestin vaaleissa milloin mitäkin puoluetta mutta useimmiten ehkä juuri kokoomusta koska ajattelin sen olevan isänmaan etua ajava ja maanpuolustukseen positiivisesti suhtautuva puolue

reilun vuoden sisällä valtuuskunta on järjestänyt venäjän ja pohjoismaiden nuorille poliitikoille suunnatun konferenssin oulussa ja viime vuoden helmikuussa valtuuskunta isännöi pohjoismaiden neuvoston ja venäjän välisen opintomatkan

tärkeää on voida jatkaa tätä yhteistyötä myös jatkossa ja tosiaan vaikka venäjä ei edelleenkään eikä jatkossakaan pohjoismaiden neuvostoon kuulu tällä tasolla olemme tätä yhteistyötä ja yhteistä keskustelua pystyneet pitämään yllä vaikka euroopan neuvostossa se on ollutkin vähän hankalampaa

aivan kuten mietinnössä todetaan pohjoismaat muodostavat yhteisön jolla on paljon yhteistä muun muassa arvot toimintatavat historia perinne ja ristitkin lipuissaan

pohjoismaisella tasolla keskustellaan ja yritetään ratkaista monia ajankohtaisia haasteita

kiitos

eihän täällä kukaan ole ruotsin puhumista tai opiskelua kieltämässä ainoastaan sen pakko opetuksen sille osalle kansaa joka sitä ei halua opiskella niin että ei tässä kenenkään identiteettiä olla minnekään varastamassa

edustaja lauslahti tuossa hieman aikaisemmin puheenvuorossaan peräänkuulutti faktoja populismin tilalle ja siihen liittyen olen kiinnittänyt huomiota viime aikoina näihin puheisiin ikäluokkien pienenemisestä jolla myös näitä varuskuntien lakkauttamisia perustellaan

voi olla koska olin itse myös siinä työryhmässä silloin käymässä tätä läpi että tämä saattoi olla vain niitä keskusteluja joita siellä käytiin

hallituksen esityksen seurauksena eun kansalainen jolla on asuinpaikka suomessa voisi olla jatkossa kannattajakortin allekirjoittajana